yksinkertaisesti afganistanissa turvallisuusolot ovat sen kaltaisia että kun me viemme näitä hyviä asioita oli se sitten vaikka koulutusta tai kehitysneuvonnan antajien työtä siihen maahan niin he vaativat edellyttävät turvakseen sotilaita jotta voivat yleensä tavata vaikka paikallisen hallinnon edustajia tai vastaavia

sitten toinen kysymys tästä rekrytointitilanteesta

on aivan totta että kokonaisuutena hakijoitten määrät ovat voimakkaasti laskeneet aikaisempiin vuosikymmeniin nähden mutta hakijoita on ennen kaikkea afganistaniin löytynyt

sen sijaan kosovoon joka on oloiltaan huomattavan paljon rauhallisempi on tällä hetkellä vaikeampi saada rauhanturvaajia eli afganistan toistaiseksi vielä vetää

on tietysti selvää että pohjanmaata tarvitaan tähän meidän kotimaan tehtävään takaisin mutta on myöskin selvää että silloin kun se on kotimaassa ei se pysyvästi laiturissa ole vaan normaalistikin pohjanmaan toiminta aiheuttaa kustannuksia niin että nämä eivät ole kaikki suinkaan nettolisäyksiä vaan luonnollisesti merialus operoi niin suomenlahdella kuin muissa harjoituksissa

palmin kysymykseen vakuutusturvasta

sitähän on pysyvästi ja koko ajan jatkuvasti parannettu niin kuin muilla rauhanturvaajilla ja muutoinkin olemme pyrkineet siihen että aselaji ei määrittelisi niitä taloudellisia ehtoja vaan suurin piirtein samalla tasolla pyörittäisiin oli sitten afganistanissa kosovossa tai sitten somaliassa

on aina selvää että turvallisuutta pyritään ennalta arvioimaan hyvin tarkasti ja kriittisesti

mitään asiaa ei tietysti voi ennalta varmuudella pois sulkea mutta tässä lähdetään siitä että se riskitaso tulee ennen kaikkea normaalista meriliikenteestä eli aina kun merellä liikutaan se muodostaa riskejä joita pyritään ennalta tietysti ottamaan huomioon

mutta merirosvojen sinänsä ei pohjanmaan tapauksessa pitäisi olla se riskitekijä vaan kyllä pohjanmaalla on oma suoja niin järjestetty että tämän tyyppistä tilannetta siellä ei varmaan pääse aiheutumaan

arvoisa puhemies

aivan aluksi haluan kiittää eduskunnan valiokuntia suurta valiokuntaa ympäristövaliokuntaa ja talousvaliokuntaa omista lausunnoistaan joissa on ihan sama punainen lanka tämän asian osalta

ehkä on hyvä kuitenkin aluksi todeta se että valtioneuvoston piirissä luonnollisesti tämä itse iso tavoite energiatehokkuuden parantaminen ja sitä kautta syntyvä energian säästäminen on mitä kannatettavin että siitä ei varmaan ole kahta sanaa mutta on helppo yhtyä niihin linjauksiin joita valiokunnat ovat omissa lausunnoissaan tehneet

edustaja pekkarinen totesi puheenvuoronsa aluksi että hän hieman reippaammin tulkitsee tätä direktiiviehdotusta

näin ollen minun ei tarvitse sitä tehdä muilta osin kuin todeta että on helppo yhtyä noihin linjauksiin siihen kehityskulkuun miten tähän tilanteeseen on tultu ja mikä suomen linjan tulisi tässä asiassa jatkossa olla

todellakin tämä tehokkuusdirektiivi ei ota huomioon eri jäsenvaltioiden historiaa ja lähtötasoja

arvoisa puhemies

on tilanteita jolloin siviilikriisinhallinnalla ei ole edellytyksiä jos ei siellä ole aluksi sotilaallista kriisinhallintaa ja sotilaat eivät ole päivääkään paikalla silloin kun heitä ei enää tarvita

esimerkiksi me olemme auttajan osalta bosniassa tehneet tämän johtopäätöksen

ministeri kiuru varmaankin kommentoi tätä julkisen sektorin korjausvelvoitetta ja siitä syntyvää laskua ja sen realistisuutta ja kaavoitukseen liittyviä kysymyksiä

irlannin osuus tässä taisteluosastossa on sen kaltainen tai heillä ei ole sellaisia kriittisiä osia jotka vaarantaisivat eli joita ei voitaisi paikata esimerkiksi ruotsin toimesta

itse totean että vaikkapa tämä energiayhtiöille asetettu säästövelvoite on suomen näkökulmasta hieman erikoinen koska meillä on hyvin toimiva vapaaehtoinen säästösopimusjärjestelmä

kokoukseen osallistui myös ykn erityisedustaja kai eide

me olemme joka kerta puolustusministerikokouksessa tuoneet tämän kannan esille että ne ovat eun parhaiten varustetut ja koulutetut joukot ja mikäli on tilanne niitä tulisi käyttää

edelleenkin kuten edustaja pekkarinen totesi yhdistetyn sähkön ja lämmön tuottamisesta suomi on ollut siinä edelläkävijämaa näin ollen sekään ei oikein meille tunnu tuovan mitään uutta

ykn erityisedustaja eide erityisesti painotti vaalituen antamista josta ennakollisesti kerroin että suomi valmistelee tätä tukeamme ja joukkojen lisäämistä

pitkän päälle mikäli näin ei tehdä se on use it or lose it tilanne eli turhauttaa

tätä keskustelua varmasti käydään mutta se on hirveän paljon konkreettisempaa mikäli syntyy sellainen kriisi valitettavasti jossa tätä päätöksentekoa testataan

arvoisa puhemies

aivan lopuksi tähän sektoriin sinänsä ja sen mahdollisuuksiin joihin jo viitattiin tuolla kyselytunnilla ja joista edustaja pekkarinen totesi

noin lähestulkoon puolet tekesin innovaatio ohjelmista kohdistuu energiatehokkuuteen ja ympäristöteknologiaan ja todellakin kotimarkkina on hyvä lähtökohta mutta kaiken kaikkiaan se luo meille paljon mahdollisuuksia vaikkapa intiassa ja kiinassa ja siihen ollaan myöskin panostamassa

eli käytännössä varmasti tämän kevään aikana voi olla että tämä tilanne testataan ja jos mitään johtopäätöksiä ei tehdä niin uskon että tämä turhauma leviää

ilman vaaleja ilman sen tuloksena valittavaa valtionjohtoa ei tälle poliittiselle ratkaisulle jota kaikki aivan oikein peräänkuuluttavat ole olemassa edellytyksiä

matkalla sinne on totta kai yhdyttävä näihin haasteisiin mitä maassa on eli hallinnon korruptoituneisuus on kiistatta fakta

sudanin tilanteesta me emme tiedä mitä siellä tapahtuu tammikuun kansanäänestyksen johdosta tai sen jälkeen mutta se on potentiaalisesti varmasti yksi kohta jossa keskustelua taisteluosastojen osalta käydään

se nostetaan jokaisessa kokouksessa esille ja sen hallinnon laki ja oikeusnäkökulmaa ei voi liiaksi korostaa

huumeet ovat tulonlähde kapinallisille ja näin ollen tuossa huumeiden vastaisessa työssä on otettu edistysaskelia viime aikoina mutta erittäin isosta asiasta on kysymys

niitä on kaksi samanaikaisesti sen vuoksi että jos toisen osalta syntyy päätöksenteossa ongelmia on varmasti kykyä tai toisaalta mikäli lähetetty toinen joukko joutuisi niin sanotusti pulaan niin tämä toinen joukko on olemassa reservinä jotta tilanne voidaan pelastaa

tässä suhteessa afganistanin oma armeija on kehittynyt parempaan suuntaan sen joukkomäärät ja osaaminen ja tätä kautta on toteutettu ja aiotaan toteuttaa turvallisuusvastuun siirtämistä pois isafilta afgaanien omalle armeijalle

todellakin suomi on ensimmäisten joukossa ilmoittanut tästä valmiudesta ja pyrkimyksestä olla mukana tukemassa demokraattisia vaaleja

mutta kokemuksesta voin sanoa näiden vastaavien missioiden kasaamisesta että ne ovat hyvin vaativia monipuolisia prosesseja joihin osallistuu kymmeniä maita

näin ollen yksikään missio oli sitten kysymyksessä afganistan tai tsad ei tapahdu käden käänteessä vaan ne ovat pitkällisiä prosesseja

arvoisa puhemies

tuo merialuehan on valtavan laaja mikä välillä unohtuu eli se valvottava alue

mutta arvioidaan että tämän ruoka avun perillemenon turvaaminen edellyttää noin viittä kuutta alusta plus sitten valvontakoneita

eun puolustusministerikokouksissa on aina ollut paikalla operaatiokomentaja ja hän on useaan otteeseen pyytänyt eu maita osallistumaan tähän operaatioon ja lähettämään aluksia eli tarpeeseen suomenkin panos menee

meillä on operaation johtoesikunnassa suomalainen yhdysupseeri niin kuin myöskin ruotsalaisella johtoaluksella eli jo parhaillaankin ikään kuin tiedustelemme maastoa ja saamme tietoa

henkilöstön kokemus ja osaaminen karttuu

keskustelussa tämmöinen peruslinja on se että nähdään että tämä taloudellinen sidos joka venäjän ja euroopan erityisesti saksan välille syntyy on myönteinen ja lisää tavallaan taloudellista integraatiota joka puolestaan on turvallisuutta vahvistava tekijä ja että tämä tarkastelu suomen päässä on selkeästi ympäristötarkastelu

mutta kun näin sanotaan niin silloin tietysti johtopäätös on se että kenenkään intressissä korostan kenenkään intressissä ei ole sotilaallisen voiman lisääminen ikään kuin tämän kaasuputken verukkeella ja tämä on se meidän lähtökohtamme jolla puolustushallinto tähän asiaan on suhtautunut

edelleenkin olemme todenneet että tämän rakentamisen yhteydessä tai tiedonsiirtokaapeleitten rakentamisen yhteydessä tuonne meren pohjaan ei voida asentaa mitään sellaista mistä puolustushallinto ei tietäisi

näin ollen on ilman muuta selvää että suomi valvoo rajojaan niin meri kuin ilmarajojaan aivan entiseen tapaan ja tulee mahdollisiin loukkauksiin suhtautumaan aivan samalla tavalla kuin aikaisemminkin

juuri parhaillaan me pyrimme laajentamaan tuon merikuvan koskemaan kaikkia itämeren alueita ja olemme tässä mielessä tehneet tämän esityksen myöskin venäjälle ja toivomme että venäjä tulisi mukaan tähän merikuvan laittamiseen

edustajille sinnemäki ja pekkarinen ensinnäkin jos ajatellaan ei pelkästään tätä energiatehokkuutta vaan vaikkapa panostuksia uusiutuvaan ja sen kysymyksen kysymistä itseltään millä tavalla tämä finanssikriisi ja taloustaantuma vaikuttaa tähän eurooppalaiseen energiapakettiin

en lähde sitä nyt enempää spekuloimaan mutta me muistamme että vuositolkulla kreikka huijasi muita jäsenmaita omilla virheellisillä tilastoillaan ja niin edelleen

kyllä minusta on hyvin tärkeä se tavoite mihin edustaja sinnemäki viittasi että me pyrimme seuraamaan mitä muissa jäsenmaissa tapahtuu ja että ne tavoitteet saavutetaan ja itse aion olla aika kriittinen siinä millä tavalla muut maat uusiutuvaan panostavat että ne etenevät sen ohjelman mukaisesti ettei tässä järjestelmässä olisi vapaamatkustajia ettei suomi olisi jälleen kerran luokan priimus kenties sahaten sitten vähän omaakin oksaa

kernaasti kyllä tämä on myöskin edustaja pekkarisen usein käyttämä sana yhdyn tuohon hänen antamaansa neuvoon että suuren valiokunnan lausunnon ensimmäinen lause olkoon hyvä nuotti tälle jatkotyöskentelylle

arvoisa puhemies

haluan nyt painottaa ja alleviivata että olen käyttänyt puheenvuoron puolustuksen rahoituksesta koskien tekeillä olevaa turvallisuus ja puolustuspoliittista selontekoa ja todennut ennen kaikkea että tämä vaalikausihan on resursoitu kehysmenettelyn puitteissa

eli tämä puolustuksen rahoituksesta

valtioneuvosto varmasti pääsee omassa esityksessään sovintoon ja eduskunta sitten viime kädessä tulee ratkaisemaan sen säilytetäänkö nykyinen suorituskyky vai lähdetäänkö alenevalle tielle

kaikki arviot lähtevät siitä että ilman isaf kriisinhallintaoperaatiota talibanit palaisivat valtaan ja me historiasta tiedämme mitä se tarkoitti terrorismille mitä se tarkoitti ihmisoikeuksille

kuluneen syksyn aikana varmasti kaikille on käynyt selväksi että tarvitaan ihan uusi ote afganistanissa tarvitaan parempia tuloksia tarvitaan kunnianhimoinen tavoiteaikataulu vastuun siirrosta ja tähän liittyen myöskin sen pohdiskelua mikä on se taso jotta tuo vastuu voidaan siirtää

eli tässä suhteessa puhuminen sotakoneistosta isafin osalta on karkeaa yleistystä

vielä kerran tästä päätöksenteosta

mutta kun tehdään tätä tavallaan erottelua sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan osalta niin afganistanin kaltaisessa maassa se erottelu on hyvin hankalaa koska yksikään siviilineuvonantaja joka vie sitä hyvää kehitystyötä eteenpäin ei pysty menemään yhteenkään tapaamiseen ilman sotilaallisen kriisinhallintajoukon tukea

tämä oli määräaikainen päätös ja totta kai sen päätöksen aikataulun sommittelussa oltiin yhteistyössä niin isafin kanssa kuin ruotsin kanssa jonka johdossa siellä olemme

eli sotilaallinen ja siviilikriisinhallinta tukevat toisiaan ja suomessa me juuri pyrimme siihen että tätä siviilikriisinhallintaa ja sitä kehityselementtiä pyrittäisiin lisäämään afganistanissa

oinonen totesi että allekirjoittanut ei olisi informoinut pääministeri vanhasta tästä naton pyynnöstä lähettää lisäjoukkoja

mitä tulee ihan konkreettiseen kysymykseen siitä mikä rekrytointitilanne tämän suomen lisäjoukon osalta on olemassa niin utin jääkärirykmentin henkilöt puolet tuosta ovat valmiina odottamassa sitä ajankohtaa

tuo pyyntö on osoitettu tasavallan presidentille ja ulkoministerille ja kun tässä nyt tiedonkulun parantamisesta puhutaan niin toki puolustusministeriö varmaan olisi odottanut että myöskin ylipäällikkö olisi tuon pyynnön sisällön puolustusministeriölle infonnut mutta näin ei tässä suhteessa tapahtunut

tämä hallituksen esitys on perua edelliseltä eduskunnalta edelliseltä hallitukselta mutta koska asia on edelleen hyvin perusteltu niin tämä esitys on tuotu tänne uudelleen käsittelyyn siis edellinen eduskunta ei ehtinyt sitä käsittelemään

ihan pohjaksi totean että suomi jatkossakin suhtautuu myönteisesti ulkomaisiin yritysostoihin mutta tällä hallituksen esityksellä ja näillä muutoksilla halutaan varata valtioneuvostolle työ ja elinkeinoministeriön esityksestä riittävät toimintaedellytykset tilanteessa jossa katsomme että näin on syytä toimia

arvoisa puhemies

mielestäni käytetyissä puheenvuoroissa on hyvin analysoitu kansainvälisen turvallisuusympäristön kehitystä ja tehty oikeita johtopäätöksiä suomen näkökulmasta erityisesti monenkeskisyyden vahvistamisen näkökulmasta

siihen tietysti liittyy keskeisesti se miten monenkeskisyyttä tukevat järjestelmät toimivat yk eu tai vaikkapa natovenäjä neuvosto

selontekoa ikään kuin pohjustanut seurantaryhmä tehtävänsä mukaisesti maalasi niitä tarpeita ja näkökulmia mitä kansalliselta puolustukselta edellytetään

seurantaryhmäraportissa painotetaan alueellisten joukkojen varustamisen merkitystä alueellisten joukkojen varustamisen merkitystä

puolustusteollisuuden yritysten osalta tämä tarkastelu edellyttää aina hakemuksesta tapahtuvaa viranomaisen vahvistusta eli työ ja elinkeinoministeriön käsittelyä ja hyväksyntää

näin siitä syystä että missään yrityskauppatilanteessa ei ikään kuin sitä teknologiaa ehditä siirtää maasta ulos vaan se edellyttää aina siis hakemuksesta tapahtuvaa esittelyä

eli tämä on se järjestelmä jonka seurantaryhmä omassa raportissaan hallituksen valmisteltavaksi antoi

muussa tapauksessa puolestaan työ ja elinkeinoministeriön vastuulle annetaan kauppojen seuranta ja mikäli tämä painava kansallinen etu toteutuu työ ja elinkeinoministeriö voi siinä tapauksessa viedä asian valtioneuvoston käsittelyyn

se mikä tänä päivänä nähdään kansallisen edun näkökulmasta ei ehkä niin kriittisenä voi sitä hyvinkin olla ensi vuonna tai myöhemmin

se käytetään juuri siihen seurantaryhmän esittämään tavoitteeseen varustaa alueelliset joukot varustaa alueelliset joukot ennen kaikkea kulkuneuvoilla ja johtamisjärjestelmillä

arvoisa puhemies

eli tällä hallituksen esityksellä suomalainen lainsäädäntö ajantasaistetaan vastaamaan aika lailla jo euroopassakin muuallakin tehtyä käytäntöä ja tarjoaa tilanteissa joissa on syytä toimia riittävät edellytykset valtioneuvostolle ja työ ja elinkeinoministeriölle

eu ministerit pitivät kokousta maanantaina ja tiistaina ruotsissa ja afganistanin osuuden otsikko oli eun laajempi osallistuminen afganistanissa

näin ollen hallitus on vastannut seurantaryhmän tarpeeseen ja siihen rakenteeseen joka siinä raportissa todetaan

jo tuo otsikkokin omalta osaltaan kertoo siitä että eun piirissä nähdään tarvetta hakea ehkä tämän tyyppistä roolia vahvistuvasti

kun tätä keskustelua käytiin niin kysyin hänen näkemystään eun roolista tässä poliittisessa vuoropuhelussa ja siihen hän totesi siis ykn edustaja että hän näkee niin ykn kuin eun puitteissa välttämättömänä lisätä poliittisen ratkaisun etsimistä

tässä selonteossa ei esitetä rakenteellisia muutoksia

me kaikki tiedämme että ei ole vähäisestä haasteesta kysymys ei varmaankaan pelkästään siitä että joku rauhanprosessi saadaan liikkeelle